minä omassa puheenvuorossani alussa totesin sen mistä tämä meidän suomalaisten tilanne johtuu tällä hetkellä mitkä ovat ne ulkoiset tekijät jotka vaikuttavat tosi vahvasti täällä

arvoisa puhemies

se on heikentänyt euroopan edellytyksiä kasvaa

tein ihan vakavasti kysymyksen omassa ryhmäpuheenvuorossani ulkoministeri eurooppaministeri varapääministeri soinille siitä mikä on teidän henkilökohtainen ja puolueenne kanta tosiasiassa suhteessa euroopan unioniin siellä pysymiseen tai eroamiseen

on tärkeää näissä tärkeissä tehtävissä kun toimitte euroopassa että olette aidosti kehittämässä euroopan unionin integraatiota minkä olette jo hallitusohjelmaanne kirjanneet

viennin esteitä pitää kyetä purkamaan

se edellyttää myös julkisen sektorin tukea ei pelkästään finpron team finlandin ja invest in finlandin kautta vaan myöskin meidän suurlähetystöverkoston kautta

sdp on valmis yhteiskuntasopimusta tukemaan kunhan siitä poistetaan tämä kiristysruuvi johonka oikeusministeri ja työministeri lindström puuttui viikonloppuna

minusta tässä on nyt tapahtunut niin että muutaman päivän aikana liittyen erityisesti tähän yhteiskuntasopimuskeskusteluun mutta myös näihin leikkauksiin se että ihmiset kokevat että nyt heitä uhkaillaan painostetaan johtaa vastareaktioon

pelkään että tällä hyvällä yrityksellä siitä että on yhteinen sopimus niin kuin tässä yhteiskunnassa on asioita rakennettu kymmeniä vuosia saadaan iso sotku aikaan

arvoisa puhemies

sen takia pyydän pääministeri teiltä samalla tavalla kuin eilen edeltäjäni jutta urpilainen pyysi että olkaa hyvä miettikää näiden menosäästöjen lisäksi veromuutoksia joilla otetaan mukaan myöskin nämä hyväosaiset yhteiskunnassa

sillä tarkoitetaan sitä että haetaan niitten jo tehtyjen ja jo päätettyjen toimenpiteitten lisäksi vielä uusia keinoja joilla kyetään sitten tilannetta korjaamaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

koko tämän matkan varrella kun tätä yhteiskuntasopimukseksi kutsuttua työmarkkinaratkaisua on haettu kaikkine elementteineen lähtien sieltä hallituksen muodostaja sipilän keskusteluista sosialidemokraattinen puolue on todennut kaikissa yhteyksissä että me kannatamme työmarkkinaratkaisua joka luo vakautta tulevaisuuteen luo ennakoitavuutta yrityksille ja kansalaisille työntekijöille palkansaajille

minä olen useampaan kertaan tässä salissa todennut sen että meidän perusongelmamme liittyvät siihen että globaalin talouden murros on koetellut erityisesti meidän vientimarkkinoitamme euroopan unionin alueella ja meidän omat rakenneongelmamme paperiteollisuuteen ja nokiaan liittyen ovat vieneet työpaikkoja

ja niin totean tässäkin yhteydessä että me kannatamme semmoista ratkaisua joka luo tätä tulevaisuutta ja olemme todenneet että tässä ratkaisussa osapuolet keskusjärjestöt ovat päässeet neuvottelutulokseen

arvoisa puhemies

tähän liittyy tietenkin tämä meidän oma elinkeinorakenteen murros painopaperin tuotannon vähentyminen ja nokian kännykkäbisneksen nousu ja romahdus

minä en kyllä tulkitse tätä keskustelua herra pääministeri mitenkään syytteleväksi vaan tässä on aito huoli siitä että meillä on eduskuntaan tuotu hallituksen toimesta erilaisia asioita joilla on minun mielestäni hallituksen taholta heikennetty uskottavuutta mitä tulee veronkiertoon ja verovälttelyyn

noin puolet meidän hyvinvointiyhteiskunnan palveluista on rahoitettu vientituloilla ja se osuus on nyt merkittävästi pienempi tällä hetkellä

nyt on kysymys siitä

keskeisimmät panostukset liittyvät uusiin osaamis ja innovaatioinvestointeihin ja nopeasti työtä luoviin sekä kilpailukykyä tukeviin liikenne ja rakentamishankkeisiin

hallituksen pitää kyetä määrittelemään nyt oma kantansa

ei ole järkeä kysyä oppositiolta kun kysymys on hallituksen kannasta

haluan myös todeta teille valtiovarainministeri stubb että eduskunnassa aikanaan päätettiin että tehokkaan katumisen mallia tai kaksinkertaisen rangaistuksen mallia tai sanktion mallia selvitetään valtioneuvoston toimesta

haluan todeta sen että jos lukee tuota ehdollista leikkauslistaa niin sen ei kyllä millään tavalla voi kuvitella jollakin tavalla myötäsukaisesti silittävän palkansaajapuolta

tässä tilanteessa on ilman muuta julkisen talouden tasapainottamisen paikka jotta hyvinvointipalvelut voidaan turvata tulevaisuuteen ja jotta meidän lapset tai lapsenlapset eivät maksa niitä velkoja mitä tämänhetkinen poliittinen päätöksenteko ei kykene oikealla tavalla ratkaisemaan

jos tässä ei onnistuta on edessämme edelleen budjettialijäämiä leikkausten ja veronkorotusten kierre jota on vaikea katkaista

infrahankkeisiin ollaan panostettu

kaupungistuminen ilmastonmuutoksen torjuminen energiateknologia jätehuolto puhdas vesi ovat asioita joista voimme ammentaa uutta tulevaisuutta ja uutta vientiä

me tarvitsemme uusia investointeja ei pelkästään suomeen vaan eurooppaan ja niiden investointien esteiden poistaminen ja edellytysten parantaminen on erittäin tärkeää

meidän pk sektorilla on paljon kasvupotentiaalia ja paljon mahdollista tarjolla olevaa työtä ja kaikki on tehtävä sen eteen että sinne syntyy uutta työtä uusia työtilaisuuksia ja kasvua

me olemme lisänneet metropolihallinnon kautta pääkaupunkiseudun kasvukykyä

ollaan lisätty kasvuvaiheen teollisuusyritysten t k toimintaan lisää rahaa digitalouden uusiin innovaatioihin lisää rahaa cleantech ja biotaloussektorille lisää rahaa ollaan vahvistettu finprota ja team finlandia niin että siellä pystytään vientiä edistämään

rasismi ja vihapuheet on tuomittava kaikilla yhteiskunnan tasoilla kaikissa tilanteissa on pidettävä huolta siitä että rasismin ja vihapuheitten kohteeksi joutuvia ihmisiä puolustetaan

edustaja juvonen nosti tärkeän asian esille kansalaisyhteiskunnan roolin välittäjänä

sen pitää vain tapahtua sillä tavalla että ei kiristetä neuvottelun osapuolia ainakaan siis pitää tasapainoisesti luoda paineet asioitten ratkaisemiselle ja sitä kautta hakea ratkaisuja

nyt tämä kiristysruuvi joka on rakennettu näitten ehdollisten leikkausten kautta on johtamassa siihen että se rapauttaa sitä luottamusta jota viime vaalikaudella todella tehokkaasti kyettiin rakentamaan

kaksi tulopoliittista kokonaisratkaisua eläkeratkaisu yhteistyössä rakentaen luottamusta hallituksen ja työmarkkinaosapuolten välillä

nyt näyttää siltä että tämä keskustelu joka liittyy yhteiskuntasopimukseen on rapauttamassa tätä luottamusta ja synnyttämässä tilanteen jossa tätä hintakilpailukykyä tuottavuuskehitystä ei pystytä tekemään sen takia että luottamus menee taustalta

minä edelleen pyydän nyt pääministeriä vastaamaan siihen olisiko mahdollista ottaa tämä verotus uudelleen tarkasteluun yhtenä keinona jolla voisi helpottaa sitten niitten työttömien tilannetta voisi helpottaa pienten eläketulojen asumistukien leikkauksia voisi poistaa näitä asioita

oletteko te valmiita tässä asiassa liikkumaan

arvoisa puhemies

tässä on varmaan sillä tavalla sekä pääministerillä että valtiovarainministerillä että aikataulut ovat sen verran kireät että ette ole päässeet tähän perehtymään teillä on vähän liian vähän aikaa ollut näitten kokonaisuuksien ymmärtämiseen ja lukemiseen

me olemme tehneet todella paljon töitä tämän eteen käyttäneet eduskunnan tietopalvelua hyväksemme tavalla joka on ruuhkauttanut oikeastaan tuon tietopalvelun tiedontuotannon me olemme selvitelleet kansainvälisiä vertailuita

ja arvoisa pääministeri tämä rahoitusmarkkinoitten finanssimarkkinoitten liiketoimintaan liittyvä verotus on kyllä mahdollista laittaa liikkeelle kun jätetään vatulointi pois ja tehdään ratkaisuja sillä tavalla että syntyy asioita

kaikissa perheissä ei ole sellainen tilanne jossa aikuiset kykenevät huolehtimaan niistä lasten asioista ja sitä varten tarvitaan varhaiskasvatusta joka antaa mahdollisuuden tulevaisuuteen samanlaisen lähtökohdan kaikille lapsille

arvoisa puhemies

tässä on aika monta sellaista lainsäädäntöesitystä jotka hallitus on tuonut tänne eduskuntaan ja jotka on jouduttu vetämään pois teidän toimestanne koska olette huomanneet itsekin että ne ovat vääriä vaihtoehtoja tuoda tähän keskusteluun ylipäätään luovat yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta ja rokottavat tavallisia kansalaisia

arvoisa puhemies

tämä hallitus leikkaa nyt niitä lisärahoja jotka annettiin syyttäjälaitokselle ja konkurssivalvontaan muun muassa harmaan talouden torjuntaa varten viime kaudella

ne loppuvat nyt

talouden kasvun painopiste on siirtynyt aasiaan selkeästi ja se on johtanut siihen että meidän tärkein vientialueemme euroopan unionin alue on ollut hitaan talouskasvun aluetta paljon pidempään kuin kukaan meistä on varmaan osannut kuvitella

arvon pääministeri ja herra valtiovarainministeri sdpn tarkoituksena on lisätä palkansaajien ja eläkeläisten tuloja käteenjääviä tuloja ensi vuonna

samaan aikaan veroaste pysyy täsmälleen samana kun laajennetaan hieman veropohjaa uusien verojen kautta

kysyn kuitenkin onko hallituksella tarkoitus tätä ensimmäistä ohjelmaa liittyen tähän kansainväliseen veronkiertoon nyt jollakin tavalla päivittää ja tuoda se tänne eduskunnan käsittelyyn

kysyisinkin sitä miten näette arvoisa oikeusministeri nyt tämän koko ketjun toiminnan näitten leikkausten jälkeen jotka olette nyt budjetissa esittäneet oikeusministeriön puolelle

toivon todellakin että sdpn vaihtoehto olisi paljon enemmän kuin mitä tässä keskustelussa nyt pääministerin ja valtiovarainministerin mielestä se uusia ideoita antaa

se vei kuitenkin suomen johtavaksi kansainväliseen veronkiertoon puuttuvaksi maaksi silloin aikanaan ja toivoisin että se nimenomaan tuotaisiin nyt tänne eduskuntaan päivitettynä ja sitä kautta päästäisiin jälleen jatkamaan tällä kehityslinjalla

nykyisessä tilanteessa suomi edistää parhaiten lähiympäristönsä vakautta ja omaa turvallisuuttaan sillä linjalla jonka olemme vakiinnuttaneet sotilasliittoon kuulumattomana euroopan unionin yhteistä ulko ja turvallisuuspolitiikkaa aktiivisesti tukevana ja kehittävänä maana

teiltä jäi äsken kokonaan kehumatta esimerkiksi työllisyysseteli pääministeri josta te kerroitte jo että te olette valmiita ottamaan sen hallitusohjelmaan

taloutemme ja työllisyytemme pohjautuvat kansainväliseen kauppaan ja yhteistyöhön

me olemme näissä olosuhteissa tämä hallitus samoin kuin edelliset hallitukset pyrkineet tekemään oikeita ratkaisuja joilla saadaan suomi talouskasvuun ja työpaikkoja suomeen luotua lisää

suomella on ollut näillä areenoilla paljon luottamusta on saatu suomella on ollut täällä eivät paljon luottamusta ja kokoamme suurempaa vaikutusvaltaa

näitten hallituksen kehitysyhteistyö ja kriisinhallintaleikkausten myötä suomea kohtaan tunnettu luottamus on jo nyt heikentynyt ja tulee vähentymään ja näillä tulee olemaan merkitystä vaikutusvallan kaventumisen kannalta

tämä hallitus on nyt viimeisinä kuukausina myöskin lisännyt panoksia siihen että saadaan syntymään uutta työtä nopeasti

yhteiskuntavastuussakin ollaan menossa eteenpäin näillä kirjauksilla

meillä on iso iso toimintaympäristön muutos jonka kautta meidän taloutemme on tässä tilanteessa ja tässä kokonaisuudessa edellinen hallitusimme estämään hallintoon pyrkinyt tekemään toimenpiteitä jolla soineen talouskasvun työpaikka

fingrid jatkaa sitä politiikkaa jota minä esimerkiksi valtiovarainministerinä tein että vahvistetaan valtion tai valtiota lähellä olevien tahojen omistusta

koko eurooppaan samalla jos tilanteesta hallitus ja myös tämä hallitus on syytä todeta kuin ne saman selvityksen pyrkinyt tekemään toimenpiteitä joilla saadaan talous kasvuun työpaikkoja luotua

sillä tulee toivottavasti olemaan iso merkitys tässä omistajapolitiikan määrittelyssä tulevaisuudessa ja toivon todellakin että se ei jää ikään kuin vain pelkästään seuraamaan valtioneuvoston toimintaa vaan että sillä on aitoa merkitystä parlamentaarista merkitystä näitä asioita eteenpäin vietäessä

hieman huolta on edelleen tämän keskustelun perusteella tämän kehitysyhtiön roolista ja erityisesti siitä toteatte itsekin näissä papereissanne että tässä on erittäin isosta muutoksesta kysymys mitä varten hallitus on luopumassa yli puolesta nesteen joka on ihan keskeinen yhtiö huoltovarmuuden näkökulmasta yhtiön etsin sen omistuksessa lama osa yli puolenvälin puolen osakkeiden omistuksesta elikkä enemmistöomistuksesta mikä tuottaa ihan toisenlaisen puhevallan

kiitos

niin kuin te itsekin toteatte tässä omassa esityksessänne jos on määräysvalta yhtiössä niin silloin valtioneuvosto edellyttää omistajana että niitä käskyjä mitkä sieltä tulevat noudatetaan ja yhtiön hallitus toteuttaa